mie näen talousennuste on karua

euroalue ajautuu tänä vuonna

akuutti kriisinhallinta vie kaiken huomion hallituksilta sen sijaan kasvun eväistä ja kilpailukyvyn parantamisesta on euroopan unionin piirissä puhuttu aivan liian vähän ehkä vain

myös valtiontalouden ylijäämä on vaihtunut pysyväksi alijäämäksi jolloin valtiomme kyky tulevaisuudessa selviytyä kasvavista sosiaali ja terveydenhoito ja eläkevelvoitteista on vaakalaudalla

suomen vaihtotaseen vajoaminen kroonisesti alijäämäiseksi sekä kotimaisen kulutuskysynnän surkastuminen varmistavat lisäksi sen että pikaista helpotusta maamme elintason syöksykierteeseen ei ole näköpiirissä

eli yhteisvastuut lisääntyvät ja uusien tukipakettien kierre voi

stubbin hallituksen ohjelmasta ei ole löydettävissä minkäänlaisia aitoja reseptejä suomalaisen elämänmuodon nostamiseksi uuteen nousuun

on älyllisesti epärehellistä ja ylimielistä väittää ettei

nojapuilla tapaamani lukemattomat kansalaiset ovat ihmetelleet miksi asiansa hyvin hoitaneen suomen ja suomalaisten pitää maksaa monin verroin äveriäämmälle espanjalle

varallisuusveron palauttaminen verolainsäädäntöön lisäksi parantaisi veronmaksuhalukkuutta alemman tuloasteen yhteiskuntaluokissa sekä osoittaisi parempiosaisten henkilöiden valmiuden osallistua talouslaman kustannusten hoitoon

sen sijaan että stubbin hallitus leikkaisi tuntuvasti kehitysavun kankkulan kaivoon syydettäviä satoja miljoonia euroja tai yhteiskunnan varoja nielevää ja veronmaksuhalukkuutta vähentävää maahanmuuttobisnestä se aikoo leikata suomalaisten perheiden lapsilisiä kymmenillä miljoonilla euroilla

arvoisa herra puhemies

eurokriisimaista on lähtenyt pääomia parin vuoden aikana varovaisestikin arvioiden yli kuusisataakolmekymmentä miljardia euroa

hallituksen työuranpidennyskaavailut taas ovat täysi farssi jossa kolmikantasirkus jatkaa turhien selvitysten ja loputtomien kompromissien esittämistä samalla kun suomen kansa haluaisi työtä jotta se pystyisi kustantamaan jokapäiväisen elämisensä

kuusikymmentäkuusi miljardia euroa pääomia otsonin suuri summa rahaa ja sillä voisi hoitaa suomen valtion asioita yli vuoden

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivän seitsemästä asiaa huomenna tehdä työtä asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan keskustelu päättyi täysillä tätä valtiovarainvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päivetyksen kahdeksansia kuin miinus ehdottaa että asia näytetään talousvaliokunta keskustelu on päättynyt jo näytön päälle

suomen uusi nousu vaatii kokonaisvaltaisen kansallisen käännöksen tekemistä jokaisella politiikan lohkolla

ja kun tällaista lainsäädäntöä hyväksytään ilman varsinaista perustuslain säätämisjärjestystä niin voi olla että historiankirjat tulevat vielä perussuomalaisten eriävän mielipiteen tuolla perustuslakivaliokunnassa huomioimaan

suomen rajat on vihdoinkin laitettava kiinni niiltä ulkomaalaisilta jotka haluavat tulla tänne vain nauttimaan maamme kantamista hedelmistä antamatta mitään siitä vastineeksi

verovähennysten varsin epäoikeudenmukaisen ja tehottomankin viidakon ja kaikille jaettavan universaalin tukemisen sijaan tarvitaan järjestelmään selkeyttä ja tukien kohdennusta sekä vaikuttavuutta

muuten kansan tahto ei voi toteutua ja kansasta tulee matkustajia omassa maassaan

arvoisa herra puhemies

pöhöttynyt valtion ja kunnanhallinto tarvitsee pikaista trimmausta jotta hupenevia verovaroja voitaisiin kohdistaa aidosti julkisen palvelutuotannon tehostamiseen erityisesti vähempiosaisten kansalaisten turvaksi

elinkeinosektorimme tarvitsee uutta vitaliteettia jota voitaisiin saada uudistamalla työehtosopimusjärjestelmää tavalla jossa painotetaan paikallisia olosuhteita ja yrityksen kannattavuutta siten että siellä missä menee hyvin palkansaajat pääsevät myös osingoille ja siellä missä huonommin se huomioidaan myös palkkaratkaisuja tehtäessä

arvoisa herra puhemies

kehitysapu tuntuu olevan vuodesta toiseen budjetin kultainen vasikka jota palvomalla päästään sitten jollekin etiikan ja moraalin korkeammalle tasolle ehkä jopa norsunluutorniin saakka

varmasti tätä kielikeskustelua ei tänään saada valmiiksi mutta se on ihan hyvä aloittaa ja käydä tässä kun se osittain liittyy tähän pääluokkaan

työtä hallitus ei uskalla verottaa nykyistä enemmän jotta työnteon kannustavuus säilyy

arvoisa herra puhemies

mielestäni on kuitenkin täyttä järjettömyyttä että koko kansa pakollisena aineena opiskelee ruotsin kieltä siitä on tässä kysymys

tämä olisi ymmärrettävää mikäli samaan aikaan hallituksella olisi esittää mittavampi leikkauslista mutta sitä tässä ei ole muuta kuin kuntapalveluiden osalta

verotuksella taas pitäisi ohjata kansaa parempien elintapojen piiriin verottamalla ankarammin terveydelle haitallisia ruokia ja juomia sen sijaan että vouhotetaan päästöistä samaan aikaan kun kiina tekee ja tupruttaa

ennemmin tai myöhemmin ja varsinkin varmaan silloin ja se on ehkä hyväkin että nimenomaan sitten kun tämä kansalaisaloiteoikeus tulee ensi keväänä sitä kautta päästään ehkä tätä käsittelemään ja sitten myös nähdään se suvaitsevaisuuden taso vähemmistön kohdalta enemmistön suuntaan suvaitaanko olla tästä asiasta sitä mieltä että kaikki eivät vaan halua lukea pakollisena ruotsin kieltä

eli sekin mitä pitäisi tehdä jätetään tavallisten kuntalaisten joita valtuutetutkin pääosin ovat huoleksi

itse en ole kuullut vielä yhdestäkään työläisestä joka olisi jättänyt menemättä töihin siksi että työtä verotetaan

sekä perussuomalaiset että keskusta korostavat tähän uudistukseen joka tehtäisiin siis sote palvelujen parantamiseksi ja ylläpitämiseksi tällaista maakuntakeskeistä lähestymistapaa voisi sanoa näin eli erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon nivomista yhteen

sileäkätisten pörssipelureiden ja kultalusikka suussa syntyneiden suurperijöiden etujen maksimoinnin sijasta suomalaisen työläisen käteenjäävän palkan osuuden kasvattamisen ja elinkustannusten alentamisen tulisi olla johtoajatuksena kaikissa suuremmissa veropoliittisissa reformeissa tulevaisuudessa

sen sijaan olen kuullut monen jättävän ostamatta jotakin sinänsä tarpeellista kun jonkin hyödykkeen verottamista on korotettu eikä kyse ole vain pienituloisista

ennemmin tai myöhemmin tämä tulee ja se voi todella olla hyvä että se tulisi nimenomaan kansalaisaloitteena niin silloin ei päästä syyttämään ja maalailemaan uhkia koska on paljon muitakin kuin tästä samasta linja

hiukan on toteutustavoissa eroja mutta voi sanoa että oppositiopuolueet ovat varsin lähellä toisiaan tässä

arvoisa herra puhemies

meillähän on suomessa paljon kuntia eikä vain yhtä kuntaa toisin kuin jotkut edustajat vääristelevät kun käsittelevät valtionosuuspolitiikkaan liittyviä määrärahamuutoksia ikään kuin yhtenä lukuna

vain tämänkaltaisen yhteisöllisen suomalaiskansallisen reformin myötä voimme välttää suomen vajoamisen elintasoltaan ja kulttuuriltaan euroopan pohjasakkaan

hallitus sen sijaan on erittäin kaukana kaukana opposition vaihtoehdoista ja jopa voi sanoa tässä vaiheessa että aika kaukana perustuslaistakin koska tämä kuntauudistukseen liittyvä sote uudistus on näillä näkymin kohtaamassa suuria perustuslaillisia haasteita jos asia ylipäätään koskaan tulee siihen pisteeseen että perustuslakivaliokunta pääsee niitä pykäliä käsittelemään

jaa niin haka esiintyy lee tunteva iskulla toiseksi täällä mennä ellen nahkosti on steroanda perussuomalaisia jotka ovat tässä perussuomalaisten linjoilla

kun näin on niin toivoisi hallituksen kertovan mistä kunnissa lähdetään leikkaamaan sillä veronkorotuksethan eivät tule kyseeseen jos kerran hallitus ei halua nostaa työn verotusta

vai onko tässä tarkoitus käytännössä ajaa esimerkiksi kuntien aktiivinen elinkeinopolitiikka marginaaliin pääosassa suomen kuntia niin että elinvoimaista tulevaisuutta olisi näkyvissä jatkossa enää vain kaupunkikeskuksissa

nyt tietysti odottaisi kun tuolta kunnista kysellään kantoja sekä tähän kuntauudistukseen että sote palveluiden tulevaisuuteen ja toteutustapoihin että siellä kenttätasolla näkyisivät nämä vaihtoehdot mitä tässä talossa esitellään

hallituksen politiikka on kova raipanisku monille alueille

meillä on esimerkkejä siitä miten vaikkapa pohjois ja itä suomessa on tilanne heikentynyt niin että siellä on aivan olennaista saada eusta takaisin rahaa jota olemme ensin sinne lapanneet jotta pärjätään

herääkin kysymys halutaanko länsi suomeenkin lisää tällaisia alueita sillä meillä on toistaiseksi monin paikoin ollut vielä mahdollista harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa mutta kaikki säästöesitykset ja keskittämispyrkimykset viittaavat siihen että meiltäkin laajoja alueita ollaan kovaa vauhtia pimentämässä

esimerkiksi omassa kaupungissani kurikassa annettiin hiljattain vastaukset sosiaali ja terveydenhuollon osalta tällaiseen kyselyyn jonka on ministeriö toimittanut ja voi sanoa että keskustan päättäjät hajosivat äänestyksissä aika pahasti järjestään kun tarjosin sellaisia vastauksia pohjaesitykseen nähden että ne täyttävät kaikki jokainen esittämäni vastaus tämän keskustan lähestymistavan tähän kuntauudistukseen

hallitusväen kannattaisi tulla katsomaan yrittämisen meininkiä vaikkapa etelä pohjanmaalle ja miettiä kaksi kertaa onko alueemme valtaosin muka niin elinkelvoton kuin mitä hallituksen budjetti ja nämä toimenpiteet antavat ymmärtää

pitääkö kaikkien muuttaa kaupunkeihin monikulttuurisuutta harjoittamaan ja palvomaan vai mikä siinä on kun hyvät elinalueet halutaan hävittää

arvoisa herra puhemies

hallitus kiihdyttää politiikallaan maaseudun ja maaseutukaupunkien alasajoa vaarantaen samalla koko suomalaisen elämänmuodon perustan

muuten kaupunginjohtajan pohjaesitykset jotka ovat hyvin kuntaliitosmyönteisiä meillä eivätkä ole ollenkaan kriittisiä sote uudistusta kohtaan olisivat menneet sellaisinaan läpi

lisäksi hallitus takauspolitiikallaan kannustaa eun liittovaltiokehitystä

tulevat sukupolvet joutuvat tätä menoa elämään suomi nimisen eu osavaltion suurkaupungeissa valtavat velkataakat niskoillaan mikä ei ole oikein arvoisa herra puhemies

voi sanoa että hieno asia että viime vaaleissa tuli sen verran kannatusta että siellä paikallisessa kaupunginhallituksessa istui ei vain yksi perussuomalainen valtuutettu vaan kaksi jolloinka aina löytyi se kannatus jokaiseen äänestykseen

olen kerrasta toiseen tuonut esille miten tämä perustuslaillinen ongelma on tämän sote uudistuksen osalta edessä hyvin suurella todennäköisyydellä mutta sitä eivät edes keskustapäättäjät meinaa ottaa vakavasti kunnissa

koska nyt on tilanne se että mikäli siellä kuntakentällä tämmöisessä epätietoisuudessa tämä kuntauudistus lähtee etenemään niin se pyörä on silloin liikkeessä ja silloin vaikeutuu esimerkiksi maakunnallisten ratkaisujen paikallinen eteenpäin vieminen ja alueellinen eteenpäin vieminen

toivoisi nyt kun täällä on no keskustan ryhmästä yksi kansanedustaja paikalla että se viesti nyt vahvemmin tulisi sitten teillä myös sinne kentälle

ehkä se että hallituspuolueitten riveistä viimeksi väläytettiin jo pakkoliitoksia kertoo siitä että sote uudistus on se joka on ajamassa vastuukuntamallin osalta perusteellisesti karikolle

tälle on sanottava ei ei ei ja on odotettava nyt sitä että hallitus tulee sote uudistuksensa kanssa jos se sitä ikinä valmiiksi saa

se miksi myönteisesti suhtaudun tähän maakunnalliseen lähestymistapaan johtuu siitä että sille on selkeät perustelut sen osalta että saadaan rekrytointipohjaa isommaksi esimerkiksi lääkäripalveluitten järjestämisen osalta

toisaalta myös on tunnustettava että olemassa olevissa järjestelmissä on demokratiavajetta muun muassa palvelutilausten osalta ja siinä miten ne hoituvat

mutta se mikä ihmetyttää tässä hallituksen touhussa on se että esimerkiksi etelä pohjanmaalle hallitus tarjoaa mahdollisuutta maakunnalliseen malliin koska seinäjoella joka on keskuskunta ei ole väestössä enemmistöä vaan enemmistö on näillä muilla kunnilla yhteenlaskettuna

mutta mikäli esimerkiksi etelä pohjanmaalla ei syntyisi yhtäkään uutta kuntaliitosta näin ollen tällä hetkellä vain seinäjoki täyttäisi hallituksen mukaan edellytykset olla perustason sote alueen vastuukunta

mutta jos samaan aikaan syntyisi hallituksen antamien kriteerien pohjalta maakunnan kokoinen erikoistason kuntayhtymä mikä siis on hallituksen esityksen mukaan mahdollista on kuitenkin epäselvää edustaisiko seinäjoki yksin erikoistason jäsenkuntia tuossa erikoissairaanhoidon kuntayhtymässä eli erikoistason sote alueessa vai olisiko kaikilla perustason sote alueeseen kuuluvilla ei vastuukunnilla kuitenkin edustus tuossa erikoistason kuntayhtymässä eli erikoistason sote alueessa koska tämä väliraportti vaikuttaa tulkinnanvaraiselta

arvoisa herra puhemies

hallituksen ratkaisujen kokonaisvaikutukset monien lapsiperheiden talouteen ovat niin merkittävät että ne tulevat ilman muuta näkymään arjessa

että kyllä tässä kunnat ovat kauheassa paineessa kun näitä vastauksia on annettu ja voi sanoa näin että tämä pitää pysäyttää tähän koska ei ole enää reiluakaan niin kuin tässä edustaja maijalakin sanoi esittää tämäntyyppisiä kysymyspatteristoja mitä nyt on lähetelty kuntiin

kaikki lapsiperheet eivät esimerkiksi reissaa kaukomatkoilla tai hanki esimerkiksi uusia vaatteita muodin vaihtuessa vaan matkustaminen paikasta a paikkaan b tapahtuu todellisen tarpeen mukaan ja vaatteet vaihdetaan uusiin kun ne ovat kuluneet tai jääneet pieniksi

täällä on kerta kaikkiaan sellaisia vaihtoehtoja ja vastausvaihtoehdot on rajattu myös osittain niin että niihin ei pysty välttämättä oikein hyvin vastaamaankaan

tuntuukin että näillä toimillaan hallitus taitaa järjestää aika ison uuden joukon suomalaisia kirpputorien ja leirintäalueiden uusiksi asiakkaiksi

hallitus leikkaa lapsilisiä pienentää asuntolainan korkojen verovähennysoikeutta nostaa liikennepolttoaineen hintaa heikentää pitkänmatkalaisten työmatkojen verovähennysoikeutta korottaa monien ansiotuloverotusta ja päivähoitomaksutkin nousevat

veikkaanpa että kun ensi kerralla media tekee kyselyjä siitä mistä kansalaisten mielestä tulisi säästää jatkossa on kehitysapu vielä selkeämpi ykkönen kuin tähän asti nyt kun hallitus vielä itsekin ymmärsi perussuomalaisten painostuksesta jonkin verran alentaa kehitysapumäärärahoja jolloin kysymyksessä siis ei olekaan enää se sama pyhä lehmä kuin vaalikauden alussa

sijoitusasuntojen korkojen verovähennysoikeuteen kokoomus ja sdp eivät sen sijaan koske asuntosijoittaminen kun on kuulemma tulonhankkimista

arjen kurjistumisen lisäksi hallitus pahimmillaan välittää nuorille ja parhaassa hedelmällisyysiässä oleville aikuisillemme viestin että lapset ovat taloudellinen taakka ja riski eivätkä lahja joita hankitaan ja saadaan

näin siitä huolimatta että jatkuvasti puhutaan väestörakenteesta ja siitä miten tarvitsemme sekä taloudellista että väestöllistä kasvua ja uudistumista

kehitysmaistako sitten muka tilataan tänne suomeen sitä taloudellista ja väestöllistä kasvua vapaan liikkuvuuden ja yhä sairaampia muotoja saavan monikulttuurisuuden nimissä

varoitan hallitusta koettelemasta suomalaisten lapsiperheiden ja nuorten uskoa tulevaisuuteen ja varoitan koettelemasta sitä luottamusta joka meillä nuoren polven suomalaisilla suomalaiseen yhteiskuntaan on lähtökohtaisesti ollut olemassa

löysä puhe vastuunkannosta ja poliittinen pakolaisuus joka hallitusta seuratessa näyttää olevan kasvava trendi suomessa saavat ihmisten sapen suorastaan kiehumaan

olette ylittäneet periaatteellisesti hyväksyttävissä olevan rajat ja jos tässä jotakin hyvää haluaa nähdä uskon tästä käynnistyvän laajemmankin poliittisen muutoksen suomalaisessa yhteiskunnassa

arvoisa herra puhemies

emme enää hyvällä tahdollakaan voi katsoa teidän vastuunkannoksi mantramaisesti nimittämäänne touhua suopein mielin vaan on aika hankkiutua eroon tällaisesta hallituksesta joka toimitusministeriön vähäisellä arvovallallaan tekee tällaista näköalatonta ja näivettävää politiikkaa

tämä todellisen toimintakyvyn puutteesta kärsivä hallitus on aika vapauttaa tehtävistään ellei se sitten itse sitä tee

senkö takia ettei haluta liitosta

arvoisa herra puhemies

suomalaisten jalkojen alle tarvitaan kovaa pohjaa ja jos se vaatii uusia vaaleja niin mieluummin ennemmin kuin myöhemmin ja vaikka nyt muuta väitetään uskon että hallitus kaatuu kesän aikana ja meillä on edessä ennenaikaiset vaalit

mutta toisaalta ihmetyttää vai onko tämä sitten ollut joku tällainen kompromissijuttu että on haluttu kuitenkin joku juttu tuoda että ikään kuin on jotakin

mutta eihän se tuo yhtään säästöjä päinvastoin ja sitten vielä vie demokratiaa pois ja vielä on niille pienille kunnille se sama suoriteperustainen laskutus eikä asukasperustainen joka taas toisi huojennuksia

emme jää itkemään pääministeri kataisen perään joka yhden iltakaljan jälkeen seuraavana päivänä veisteli opposition edustajien muka vaativan uusia vaaleja hänen kuviosta poistumisensa takia

uusia vaaleja on vaadittu hallituksen toimintakyvyttömyydestä johtuen ja yksi keskeinen toimintakyvyttömyyden merkki on ministereiden joukkopako vastuusta

jos katainen mielii jättää itsestään hyvän kuvan kannattaa panna nopeasti sordiino päälle etteivät nämä hänen viimeiset uhoamisensa pääministerinä syöpyisi suomalaisten mieliin kovin pitkiksi ajoiksi ja jättäisi pitkäaikaisesta vaikuttajasta huonoa kuvaa

siis käytetään kiristysvälineenä sitä että tehtäisiin kuntaliitoksia siellä paikallisesti ja uhataan samaan aikaan pakkoliitoksella ei tosin kerrota vielä mihin suuntaan

tässä on kaikki keinot käytössä ja ministeri virkkusen pokka vielä pitää

mutta jos tässä ei kohta mitään tule niin epäluottamus on varsin suuri täältä ja pitää alkaa täälläkin miettiä että pitää kaikki keinot ottaa käyttöön jotta me todella saamme torpattua tämän epädemokraattisen hankkeen jonka lainmukaisuudesta ei ole mitään tietoa

ei kuntia voi tällä tavalla uhkailla

nyt toivoisi että perustuslakivaliokunta hyvin pian saisi tämän hallituksen sote lakiesityksen jos sitä tulee nyt käsittelyyn ettei kunnissa nyt panikoitaisi ja mentäisi tekemään kuolemanpelossa itsemurhaa

eivät vain valtuutetut ole hämmentyneitä kuntakentällä siitä mitä nyt pitäisi erilaisiin kyselyihin vastata vaan olen huomannut että myös virkamiestasolla nyt haparoidaan

eli siellä esimerkiksi tähän kyselyyn mikä nyt on tullut viimeksi sote asioista että mitkä ovat kunnalla ne kriteerien mukaiset mahdollisuudet ja vaihtoehdot sote alueeksi on annettu vaihtoehdoksi myös olemassa olevia peruspalvelu liikelaitos kuntayhtymävaihtoehtoja

eli jos virkamieheltä joka nauttii varmasti monissakin paikoissa kovempaa palkkaa kuin kansanedustaja tulee sen tyyppisiä pohjaesityksiä että siellä on vaihtoehtona olemassa olevat liikelaitoskuntayhtymät siellä on kuntaliitokset siellä on isompi sote alue maakunnan kokoinen kaikki nämä niin eihän tästä saa mitään selkoa

ja vaarana onkin se että esimerkiksi ministeri virkkunen tarttuu näistä vaihtoehdoista juuri siihen mikä on hänelle itselleen sopivin